puurakentaminen on siis jälleen myötätuulessa

puuteollisuus on lisäksi harvenevaa maaseutua ratkaisevasti ylläpitävä elinkeinoala sekä myös merkittävin rakennustuotteiden vientiala

olisin nimittäin kysynyt ministeri anttilalta tästä pellolta pöytään laatuketjusta

onko ministeriössä mietitty mitä voitaisiin tehdä näiden metsänomistajien hyväksi

siitä olisi minun mielestäni maatalousministerin erittäin hyvä kertoakin se rauhoittaisi kuluttajia ja lisäisi ennen kaikkea suomalaisten elintarvikkeiden kysyntää

olisiko joitakin tiettyjä käytäntöjä tärkeää muuttaa koska nyt ilmeisesti näyttää siltä että nämä ilmasto olosuhteet joka tapauksessa muuttuvat ja tämä tuskin jää ainoaksi kesäksi varmaan jatkossakin tulee tämän tyyppisiä tuhoja

puunkäytön edistämistä edesauttavat tätä varten tehdyt erilaiset ohjelmat muun muassa kauppa ja teollisuusministeriössä

puuteollisuuden elinkeinopoliittinen ohjelma ja puurakentamisen edistämisohjelma ovat synnyttäneet synergiaa ja innovaatioita vientikelpoisten puutuote ja palveluohjelmien luomiseksi

nykyisestä asuntotuotannostamme vain noin puolet on pientaloja ja valtion rahoittamasta tuotannosta ainoastaan neljännes

tämä asia koetaan myös merkittävänä omalla kotiseudullani järviseudulla sillä onhan meillä seutukunnassa paljon puutuotealan teollisuutta sekä alan korkeaa ammattitaitoa

arvoisa herra puhemies

harva laki on aiheuttanut niin paljon keskustelua jo viime vaalikauden loppupuolella ja tällä vaalikaudella kuin tämä hajajätevesilaki ja siihen liittyvä asetus

lauri oinosen aloitetta kahdesta näkökulmasta ensinnä tuosta ed

olen vahvasti siinä käsityksessä myös että me emme olisi vaikka meillä olisi ollut oma rokotetuotanto yhtään sen aikaisemmin saaneet näitä rokotteita markkinoille ja rokotettua meidän väestöämme

hyvin usein kun olen tavannut ihmisiä eri kesätapahtumissa eri tilaisuuksissa niin jos tämä ei ole ihan ollut ensimmäinen asia niin on se ollut toinen asia keskustelussa jo välittömästi kuinka paljon meidän kiinteistöön pitää investoida ja kun nämä uhkakuvat ovat liikkuneet ja leijuneet että maksaa kymmeniätuhansia euroja niin ymmärrän sen huolen ja aiheen mikä on ollut

siellä oli asiantuntijat jotka totesivat että vanhemmalla väestöllä jotka ovat sairastaneet aasialaisen tai hongkongilaisen heillä on tietty korkeampi kynnys nyt sairastua tähän sikainfluenssaan elikkä on olemassa vasta ainetta vereen muodostunut noiden influenssojen kautta

nyt onneksi tämä laki on muutettu ja voi melkein sanoa sananlaskun sanoin että parempi myöhään kuin ei milloinkaan

nyt tämä laki on saatu järkiperäiselle tasolle ja sen toteuttaminen on verrattain yksinkertaista

ja niillä toimenpiteillä jotka esko ahon hallituksen aikana tehtiin silloin luotiin kivijalka ja perusta sille että saatiin tämä näin pitkä nousukausi liikkeelle

olen vahvasti sitä mieltä että kyllähän aina omasta talosta omasta takaa tulevat asiat ovat huomattavasti varmempia kuin se että ollaan tuontituotteiden varassa eli siinä mielessä tämä asia on kyllä kehittämisen ja tarkastelun arvoinen

sanoisin että tämä mietintö ja laki joka meillä nyt on käsittelyssä on kansalaisaloitteiden myötätunnosta ja voimasta syntynyt

nyt tällä hetkellä ollaan kumminkin vakaassa tilanteessa siihen nähden kokonaisuutena ottaen elikkä aineksia rakennuspuita ei ole löytymässä näitten välille missään vaiheessa

kuntatalous on aivan erilainen täällä helsingissä espoossa pääkaupunkiseudulla kuin se on meillä tuolla järviseudulla

johtuu ennen kaikkea siitä että meillä on työllisyysrakenne ammattirakenne ikärakenne aivan erilainen ja tulotasot aivan erilaisia

sen takia minun mielestäni nyt kun tästä harkinnanvaraisesta on keskusteltu ja siitä mitä sen tilalle tämä meidän keskustan esittämä verokatto on hyvä vaihtoehto nostaa keskusteluun ja lähteä siltä pohjalta rakentamaan uusia vaihtoehtoja

nehän meillä sanotaan evijärvellä alajärvellä tällaisissa ikärakenteeltaan vanhoissa kunnissa ovat se ongelma joka vie meidän kuntatalouttamme alaspäin

arvoisa rouva puhemies

valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston keskustaryhmä on tyytyväinen varsinkin lisäpanostuksiin perusväylänpitoon ja joukkoliikenteen palvelujen ostoon

korhosen taistelun kainuun kansanedustajina kajaanin opetuspaikkojen puolesta ja annan heille täyden tukeni siinä

keskustan jaostoryhmä on myös tyytyväinen että liikennejaoston käsittelyn aikana voitiin tehdä päätös hyvin alkaneen tieisännöitsijätoiminnan jatkamisesta

maatalouden alenevan ja heikon tulokehityksen seuraukset näkyvät muun muassa siinä että kotieläintuotannosta luovutaan aikaisempaa nopeammin ja maataloustuotanto vähenee erityisesti syrjäisillä alueilla

maatalouden kannattavuuden merkittäviä kysymyksiä ovat muun muassa miten turvata oikeudenmukainen tulokehitys suhteessa muihin sektoreihin ja tulosuuntiin sekä eri alueilla

on pohdittava millä tavalla pystymme varmistamaan suomen edut eun laajentuessa ja vielä lisäksi kuten ministeri anttila edellä totesi myös globaalissa maailmassa

kevään eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa onkin pystyttävä sopimaan uusi kestävä kehys niin joukkoliikenteen kuin perusväylänpidon hoitamiseksi

voidaan todeta että se on superjättipotti tuplajättipotti että saadaan aloitettua seinäjoen itäinen ohikulkutie samoin vaasan sepänkylän ohikulkutie

kannattavan maatalouden säilymisessä aivan oleellinen asia on se miten suomen valtio kykenee entistä ja nykyistä paremmin hillitsemään jatkuvasti kasvavia kustannuksia

pulliainen tuossa viittasi edellä että työ on edennyt todella hitaasti ja saattaa vaatia vihannin pohjoispuolelta ilmasiltaa ennen kuin saadaan tuo rataväylä korjattua

sitten vielä ed

laukkanen kun tähän lisätään vaasan radan sähköistäminen ja tämä seinäjoen rengonharjun kentän terminaalin loppurahoitus niin olemme kyllä todella tyytyväisiä näitten isojen hankkeitten osalta

pienialaisempia tuhoja esiintyi myös muualla suomessa

millään alueella ei tutkimusten ja seurannan perusteella ole puita laajalti kuolemassa joten viranomaisten taholta ei pidetä ruiskutuksia puiden selviämisen kannalta välttämättöminä

olen useasti omissa puheenvuoroissani todennut sen että mikäli meillä ei olisi ollut käytettävissä ahon työryhmän esittämää puuhuollon määrärahaa puuhuollon turvaamiseksi olisi monta hanketta jäänyt toteuttamatta

kasvinsuojeluaineen lentolevitys metsässä kasvaviin puihin kohdistuvien laajojen hyönteistuhojen torjumiseksi voidaan kuitenkin toteuttaa ilmeisesti ja nähtävästi ministeriön päätöksellä metsäkeskuksen esityksestä

näillä hankkeilla on saatu tuolla alueella toteutettua muutamia merkittäviä hankkeita mutta vielä paljon on tekemättä ja ennen kaikkea jo tuossa debattipuheenvuorossa totesin sen meidän pitää tätä alempiasteista tieverkostoa kyllä kunnostaa

meillä on hankkeita kymmenittäin jopa sadoittain odottamassa ja kun ajatellaan sitä että niitten teitten varsilla asuu ihmisiä jotka lähtevät joka aamu ansiotyöhön kodin ulkopuolelle niin tämä on sellainen kysymys joka pitää nyt kyllä tulevilla vaalikausilla ratkaista

metsänomistajilta tulee hätähuutoja että hyönteistuhoja on jatkossa päästävä torjumaan jo siinä vaiheessa kun tuhot ovat vasta alkamassa

jatkossa olisi tärkeää että ruskomäntypistiäisen torjuntaa voidaan toteuttaa torjunta aineen lentolevityksenä myös metsänomistajan omasta aloitteesta ja omalla kustannuksella

salo tuossa edellä

jos ajatellaan kriisiajan tilannetta sitä minkälainen suomi voisi olla kriisiaikana niin uskon että me täällä pohjoisessa ulottuvuudessa olemme aika rauhallisessa ympäristössä että meillä todella tulevaisuudessa olisi kriisin aikana mahdollisuus oman rokotetuotannon kautta harrastaa vientiä tutkimusta ja tehdä tätä työtä

olisi kuitenkin toivottavaa että torjuntakustannukset ensisijaisesti hoidettaisiin ainakin osittain valtion budjettiin varatulla rahalla

ainut minusta semmoinen kosmeettinen piirre koko tässä sikainfluenssa asiassa on ollut se että ihmisiä on seisotettu jonoissa pitkissä jonoissa räntäsateessa ja vesisateessa odottamassa sitä piikkiä monta tuntia

miksi ei näitä rokotuksia viety

olen yrittänyt kysyä sitä täällä kyselytunnilla ministereiltä kun on tästä rokotetuotannosta keskusteltu ja esitetty kysymyksiä

miksi näitä rokotuksia ei heti alkuvaiheessa viety jonnekin isoille urheiluhalleille tai tällaisiin niin että ihmiset olisivat saaneet olla sisätiloissa eikä olisi tarvinnut jonottaa siellä terveysaseman ulkopuolella monen sadan metrin jonossa

arvoisa herra puhemies

tuosta velasta on puhuttu tämän päivän aikana täällä varsin paljon ja erilaisista näkökulmista sen merkityksestä tässä elvyttävässä toiminnassa

on kuitenkin muistettava että taantuma tuli suomeen ulkomailta ja mahdollisuutemme sen elvytykseen ovat rajalliset kansainväliseen talousmurrokseen suhteutettuna

mutta toisaalta myös jotenkin tämän päivän keskustelussa ihmetyttää se asia että jos menemme viime vaalikaudelle kokoomuksen ollessa oppositiossa suomen talous oli nousussa se oli ylijäämäistä pystyttiin lyhentämään valtionvelkaa silloin kokoomus huusi oppositiossa miksei jaeta sitä rahaa kansalaisille tai laiteta kulutukseen

keskusta vaati viime kevään neuvotteluissa ratkaisuja kuntatalouden vahvistamiseen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ylläpitämiseen ja työllisyyden tukemiseen

tämän vaalikauden alussa vielä kun oli nousukausi vaalikauden kahtena ensimmäisenä vuonna valtiopäivien aikana niin sosialidemokraattien ollessa oppositiossa tämä puhe on siirtynyt toiselle puolelle tässä salissa että silloin olisi pitänyt jakaa

toiseksi veroastetta nostetaan hallitusti

jos nämäkään toimenpiteet eivät riitä harkitaan menoleikkauksia mutta näitä toimenpiteitä voidaan toteuttaa vasta talouden nousuvaiheessa

se että me pystyimme lyhentämään tuona aikana suomen valtionvelkaa on edesauttanut sitä että meillä on huomattavasti parempi lähtökohta nyt tähän taloudelliseen tilanteeseen kun velkapotti on pienempi

huomattavasti helpompi on yksityisen ihmisenkin mennä pankinjohtajan puheille ja kysyä saanko minä sitä rahaa jos minun velkataakkani on pienentynyt siitä edellisestä käynnistä

budjetti keventää verotusta parantaa lapsiperheiden ja vähätuloisten etuuksia ja tukee asuntojen uudistus ja korjausrakentamista

budjetti tukee väylähankkeita ja rakentamista

esimerkkejä tästä ovat yhteisöveron kuntien jako osuuden nosto kiinteistöverojen ylä ja alarajojen nosto valtionosuusuudistus ja kelamaksun poisto

työllisyyttä ylläpitäviä toimia on aikaistettava

arvoisa herra puhemies

vanhasen hallituksen perhepainotteinen linja näkyy myös lapsilisän yksinhuoltajakorotuksessa kotihoidon tuen korotuksessa ja monilapsisen perheen lapsilisän korotuksessa

meneillään olevan kansainvälisen talouskriisin myötä olemme siirtyneet uudelle aikakaudelle jolloin yksisilmäisen talouskasvun edistämisen sijasta meidän on edistettävä talouden vastuullisuutta ja kestävyyttä

lisäksi opetus sosiaali ja terveyssektorien yhteistoimintaa täytyy parantaa ja palveluita on tuettava julkisen sektorin yritysten ja järjestöjen yhteistyönä

me keskustassa olemme vaatineet useissa neuvotteluissa ratkaisuja kuntatalouden vahvistamiseen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ylläpitämiseen ja työllisyyden tukemiseen

työuria on pidennettävä ensinnäkin toiseksi tarvittaessa veroastetta on nostettava hallitusti ja vasta jos nämäkään toimenpiteet eivät riitä harkitaan menoleikkauksia

hallituksen toimet ovat taanneet suomelle monia muita maita paremman talous ja työllisyyskehityksen

korostan ja toistan että on kuitenkin muistettava että menoleikkuria voidaan toteuttaa vasta talouden nousuvaiheessa